tämän takia pidän erittäin tärkeänä sitä että tällaista ei oteta huomioon ja kannatan edustaja kettusen tekemää hylkäysesitystä

olen kuunnellut turpeen uusiutumisesta millä aikajänteellä turve uusiutuu

totta on että se uusiutuu mutta perin hitaasti

nopeamminkin sen toivoisin uusiutuvan mutta ei luonnolle mitään mahda

pistää silmään tässä muutamia kohtia

kela on myös tutkinut että palvelumenoissa saavutetun säästön perusteella olisi taloudellisesti järkevää maksaa tukea nykyistä useammalle hoitavalle henkilölle

laki ei määrittele lainkaan millaista näyttöä harrastuksesta ampuma asekouluttajan tulee edellyttää todistusta pyytävältä luvanhakijalta

sen on kannettava siipensä yli hallituskausien

on päivänselvää että omaisten hoitamista ei voida pitää minkäänlaisena ansioon tähtäävänä toimena vaan kysymyksessä on jokaisen hoitajan ja hoidettavan välinen kiintymys taikka rakkaussuhde

kun tehokkaat kaukolämpölaitokset toimivat suurella kapasiteetilla ja siellä on laajoja arvokkaita koneita ja laitteita jotka joko investoidaan käyttämään turvetta tai haketta taikka sitten vaihdetaan kivihiilelle niin ei ole järkevää että näitä polttolaitteita uusitaan aina hallituskausien jälkeen vaihtuvan energiapoliittisen ohjelman mukaan

maanrakennus ja putkitöitä tekevä ystäväni kertoi että normaaliin tapaan maahan putkia asetettaessa tehdään kaato siten että haluttuun virtaussuuntaan putki laskee metrin matkalla noin yhden sentin

sitä vastoin halla aho esittää että hankkimislupa voidaan antaa kahdelle luonnolliselle henkilölle jos tämä esittää suosittelukirjeet ja nimenomaan näillä luonnollisilla henkilöillä täytyy olla itsellään vastaavaan aseeseen hallussapitolupa

käytännön miehenä ystäväni kertoi että ihminen tuottaessaan vuodessa tuon fosforikilon tuottaa sen pääasiassa nestemäisessä muodossa ja erittäin pieninä päiväannoksina

tätä arvokasta työtä ei tehdä ansaitsemismielessä vaan sen takia että halutaan tarjota sille läheiselle henkilölle mahdollisuus asua mahdollisimman kauan tutussa ja rakkaassa kotiympäristössä

aivan kuten halla aho totesi tässä on voimakas oma intressi

nimittäin nykyinen maailmanpoliittinen tilanne kiristyy päivä päivältä siitä lienemme kaikki yhtä mieltä

mikäli tämä takuun kohteena oleva henkilö menettelee jollakin tavalla tuomittavasti tai syyllistyy jopa oikeudenvastaiseen tekoon tai tekee jotain sellaista minkä perusteella hänen ampuma aseensa hallussapitolupa tulee peruuttaa niin on olemassa mahdollisuus että näiltä takaajiltakin lupa peruutetaan

moni omaishoitaja on joutunut tekemään arvovalintoja sen suhteen jatkaako ansiotyössä vai jääkö pois työstä ja alkaa hoitaa kotonaan omaistaan

tätä taustaa vasten on ehkä aiheellista pohtia miten suomi selviää jos energiantuonti ulkomailta kerta kaikkiaan ehtyy tai tyrehtyy

turvetuotantoa ei käynnistetä hetkessä vaan tuotantoalueiden muokkaaminen käyttökuntoon vie aikaa jota ei välttämättä juuri sillä hetkellä enää ole

tätä taustaa vasten ajatellen on syytä kysyä onko taloudellisesti järkevää ostattaa ihmisillä pienpuhdistamoja olkootpa ne minkä hintaisia tahansa

tämän takia meidän on jo huoltovarmuuden nimissä pidettävä riittävä määrä turvetuotantoon soveltuvia alueita käyttövalmiina ja myös turpeennostoon tarkoitetut koneet kunnossa

mielestäni huomattavasti järkevämpää ja ympäristön kannalta suotuisampaa olisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota suoraan vesistöihin fosforia laskeviin lintuihin ja hylkeisiin

viime kesänä uutisoitiin että kalajoella oli osa suotuisesta uimarannasta jouduttu sulkemaan koska lokkien jätökset olivat pilanneet maaston ja rantaveden

edustaja kokon tavoin totean että olen moneen kertaan puhunut siitä että omaishoidon tuen maksatus tulisi siirtää kelan vastuulle

olen muutamaan kertaan kysynyt maa ja metsätalousvaliokunnassa vierailleilta asiantuntijoilta arviota siitä kuinka paljon hylkeet kuormittavat vesistöjä

joissakin varakkaammissa kunnissa tukea saa hieman kevyemmillä perusteilla ja vastaavasti taloutensa kanssa tuskailevassa kunnassa hoitotukipäätös on kiven alla

jos itämeri halutaan pelastaa on syytä keskittyä itse meressä eläviin ja suoraan mereen päästönsä laskeviin eikä syvällä sisämaassa asuvaan mökinmummoon

arvoisa herra puhemies

promillerajan lasku siis koskisi vain ammattimaista liikennöintiä

jos tuki siirrettäisiin kelan vastuulle olisivat tukiperusteet samanlaiset koko valtakunnan alueella ja näin tukea hakevat samanarvoisessa asemassa

käsitykseni mukaan henkilön kyky virheettömiin suorituksiin riippuu humalatilasta eikä siitä onko hän sattumoisin liikkeellä ammattitarkoituksessa vai vapaa ajallaan

edustaja wallin esittää vielä suurempaa korotusta

minä lunastan vaalilupaukseni tässä ja nyt kannattamalla pontevasti lakialoitetta jolla kumotaan vielä voimassa oleva haja asutusalueiden jätevesiasetus

näin ruorijuopumuksen tulisi riippua ruoria pitelevän henkilön veressä olevasta alkoholimäärästä eikä ajon tarkoituksesta joten tämä liikennöintitarkoitus ei ole kestävä peruste ruorijuopumuksen määrittelemiselle

mielestäni tässä yhteydessä olisi hyvä käynnistää keskustelu myös tuen siirtämisestä kelan vastuulle samalla kun pohditaan tätä omaishoidon tuen verovapautta

jokaiselta vesillä liikkuvalta vaaditaan vastuuta ja velvollisuutta pitää huolta omasta kunnostaan ja samalla oikeutta olettaa että kanssaveneilijät ovat myös siinä määrin selviä että he kykenevät noudattamaan vesiliikennesääntöjä ja muita turvallisuusohjeita ja määräyksiä

kiitoksia

arvon kollegat tunti sitten kyselytunnilla tässä salissa puhuttiin monellakin suulla tasaveroista ja ne tuomittiin puolin ja toisin että tasavero ei ole hyvä ratkaisu

vesiliikennettä valvoneena sanon kokemuksesta että lakia ei tule laatia sen mukaan mitkä ovat poliisin resurssit lain noudattamisen valvomisessa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen mukaan nyt ollaan ottamassa käyttöön eun rakennustuotedirektiiviä joka edellyttää ce merkintää kaikelta markkinoille tulevalta saha ja höylätavaralta jolle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi

ja vielä kun miettii että se työtön tai perustoimeentuloturvan varassa elävä henkilö saa tästä kalastuksesta ihan oikeaa ravintoa särvintä leivän päälle

yleisen oikeustajun mukaan vaatimus ce merkinnästä on perusteltu ja järkevää sellaisten rakennustuotteitten kohdalla jotka valmistetaan myös materiaalinsa osalta alusta loppuun jolloin se valmistaja voi vaikuttaa materiaalin laatuun koostumukseen ja sitä kautta myös lujuuteen

arvoisa herra puhemies

ihminen ei voi suoraan vaikuttaa puun koostumukseen ja sitä kautta materiaalin mekaaniseen lujuuteen

puhutaan pitkästä ketjusta

metsästäjä joka maksaa riistanhoitomaksun on todennäköisesti maksanut ampuma aseen hankkimisluvan metsästysseuran jäsenmaksun ja eräitä muita maksuja vielä lisäksi

eu rakennustuotedirektiivin käyttöönoton jälkeen omista puista rakentava saa sahauttaa ja höyläyttää edelleen puunsa omalla tontilla mutta jos vie puunsa vaikka naapurin pihassa olevalle siirtosahalle taikka höylälle vaaditaan sahalta ja höylän omistajalta ce kelpoisuus

arvoisa herra puhemies

tämä nyt tiedoksi että omalla paikalla omista puista mutta jos vie kolme metriä rajan yli naapurin puolelle vaaditaan tämä ce hyväksyntä

edustaja nylund tuossa totesi kuinka kauan ihminen on metsästänut niin minä rohkenen väittää että ihminen on metsästänyt niin kauan kuin ihminen on täällä maapallolla elänyt

myös vanginvartijoiden määrää vähennetään jolloin vankien työntekeminen ja päihdekuntoutus mahdollisesti vähenevät

eli ensimmäinen tapa ja keino hankkia ravintoa oli ottaa sitä luonnosta syötiin toki kasviksia mutta käytettiin myöskin lihaa valkuaista ravinnoksi ja sitä saatiin ainoastaan metsästämällä

ce kelpoisuuden saadakseen sahaajan ja höylääjän tulee käydä asianmukainen koulutus ja hänen tulee pitää fpc kirjanpitoa

metsästäminen on kuulunut suomalaiseen ja muuhunkin yhteiskuntaan aikojen alusta eikä sitä harrastusta ole syytä hävetä eikä muutenkaan pitää piilossa

arvoisa herra puhemies

kysynkin arvoisalta ministeri räsäseltä

onko hallituksen piirissä keskusteltu näistä toisiakin ministeriöitä koskettavista ongelmista ja jos on keskusteltu niin mitä aiotte tehdä tämän ongelman tai mitä hallitus aikoo tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi

metsästäjät ovat niin kuin monessa puheenvuorossa on todettu erittäin ansioituneita luonnonsuojelijoita koska luontoa suojelemalla metsästäjä ylläpitää omaa harrastustaan

puhemies

ja niin kuin nyt näissä useissa puheenvuoroissa on viitattu tähän taidon ja tiedon säilymiseen suomessa ja on kysytty että millä tavoin hallitus osallistuu niin pyydän pääministeriä täsmentämään ja kertomaan että kuinka ja millä tavalla

tuntuu hämmentävältä monta kertaa kun yhteiskunnassa velloo keskustelu ihan tarkoitushakuisesti asetetaan vastakkain metsästäjät ja ei metsästäjät

arvoisa herra puhemies

olen itse joitakin kertoja joutunut tilanteeseen jossa taajamaan on eksynyt karhu ja tätä karhua on yritetty sitten karkottaa srva toiminnan kautta ja poliisihan vastaa siitä operaatiosta mutta varsinaisen karkotustyön tekevät vapaaehtoiset suurriistavirka apua antavat henkilöt

lauluntekijä aikoinaan riimitteli toteamalla että aika entinen ei koskaan enää palaa ja valitettavasti lauluntekijässä oli ennustajan vikaa hän tiesi mitä puhui

jatkan ministerin puheenvuoron jälkeen aikoinaan meillä oli maaseudulla posti kela verotoimistot elyt tai silloiset työnvälitystoimistot siellä oli poliisi ja siellä olivat terveyskeskukset ja valitettavasti valtio on karsinut näitä omia toimintojaan ja siirtänyt niitä maakuntakeskuksiin

valitettavasti edustaja nylander ehti poistumaan salista

ei tietystikään ole tarkoitus kerätä huomiota tai sympatioita sen enempää metsästäjille kuin ei metsästäjillekään mutta toivon että löydettäisiin sellainen symbioosi sellainen yhteisymmärrys missä molemmat ymmärtäisivät että suomessa on aina ollut suurpetoja ja suurpetoja saa olla mutta suurpetojen kantojen on oltava sellaisia että yleinen mielipide ne hyväksyy ja ennen kaikkea että suurpedot eivät kuulu taajamiin vaan suurpedot kuuluvat erämaihin sikäli kuin niitä vielä suomessa on

arvoisa herra puhemies

siinä on käyty monta kertaa keskustelua siitä että poliisin henkilöstöä erityisesti poliisin lupahallintohenkilöstöä saatetaan joutua vähentämään ja me tiedämme sen että lupahallintohenkilöstö työskentelee todella kovien paineitten alaisena ja kuten tässä monta kertaa on esille tuotu niin byrokratia jos mikä työllistää tätä lupahallintohenkilöstöä

tässä jyväskylän suunnasta on tullut selvää tietoa siitä että kun ihminen haluaa omalle maalleen kaava alueen ulkopuolelle rakentaa talon niin ei myönnetä rakennuslupaa

aina kun lehdessä lukee että poliisilain perusteella on karhu kaadettu jonkun asutun talon takapihalle lasten trampoliinin juureen joudun toteamaan että siinä suurpetopolitiikka ei todellakaan ole onnistunut

minä kysynkin ministeriltä mitä mieltä te olette siitä että jos ihminen haluaa omalle maalleen rakentaa asunnon niin eikö sille tulisi myöntää rakennuslupa olkoonpa se sitten taajamassa tai taajaman ulkopuolella

halla ahon aloite sinällään on aivan omiaan keventämään byrokratiaa ja näin myöskin vähentämään lupahallintohenkilöstön taakkaa ja sitä kautta edesauttamaan asioitten nopeampaa juoksuttamista

rohkenen väittää että suurpetopolitiikkaa suomessa ei voida harrastaa poliisilain perusteella vaan siinä täytyy olla kestävämmät pitkäjänteisemmät nyanssit niin että tehdään oikeaa politiikkaa ja nimenomaan säädellään riistakantoja niin että me saamme suurpetojen määrän sellaiselle tasolle jonka yleinen mielipide hyväksyy

jos hän ostaa varaosiksi aseen että hän ottaa siitä uudesta aseesta vaikka vanhaan aseeseen jossa on erinomaisesti käteen sopiva ergonominen kahva hän ottaa uudesta aseesta vaikka luistin elikkä aseen yläkerran siihen vanhaan aseeseen niin hän joutuu käymään koko lupaprosessin läpi vaikka hän ikään kuin korjaa sitä vanhaa asetta

kun tässä useissa puheenvuoroissa on viitattu siihen että näitä pakkoliitoksia ei nyt tule niin minä kysyn arvoisalta kuntaministeriltä

voitteko te arvoisa ministeri näitten todistajien läsnä ollessa luvata meille että kuntien pakkoliitoksia ei tulla näkemään tässä kuntauudistuksen yhteydessä

samoin on halla aho erinomaisesti huomioinut tämän että jos henkilö luopuu vanhasta ampuma aseestaan todistettavasti että jättää sen joko poliisilaitokselle taikka luvanvaraiselle aseliikkeelle joka sitoutuu sen sitten hävittämään niin lupatoiminta olisi tällainen kevennetty

tämä nimenomaan toimii porkkanana ja pontimena siihen että tällaisista vanhoista lähestulkoon toimimattomista ampuma aseista päästäisiin laillisesti ja hallitusti eroon eivätkä ne jäisi pyörimään sinne nurkkiin ja mahdollisesti sitten joutuisi myöhemmin vääriin käsiin

kannatan edustaja halla ahon tekemää lakialoitetta

on käynyt selville se että hallitus on huolissaan kuntien taloudellisesta tilanteesta ja uskon että me oppositiossa jaamme kyllä aivan varmaan tämän huolen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

myös minä kannan huolta sähköenergian siirrosta ja fortumin säilymisestä kotimaisessa omistuksessa sillä julkisuudessa on ollut puheita ja viitteitä siitä että fortumia oltaisiin myymässä

tässä kyselytunnilla keskusteltiin viimeksi siitä että jos siirretään omaishoidon tuki jonka tällä hetkellä kunnat maksavat kunnilta kelan maksettavaksi

jatkan edustaja tolvasen käyttämällä linjalla ja haluan kiittää hallitusta ja erityisesti ministeri orpoa siitä että hallitus on näin nopeasti ja ketterästi reagoinut tähän turvapaikanhakijoilla ilmenevään ongelmaan että jos turvapaikkaa hakeva henkilö syyllistyy suomessa oikeudenvastaiseen tekoon tai jopa rikokseen niin tämä hakemus otetaan sieltä on se sitten pakan alapuolella keskellä tai missä tahansa nopeutettuun käsittelyyn ja tarkastellaan se nopeutetusti ja mikäli niin sanotusti eväitä on niin henkilö palautetaan siihen maahan josta hän on suomeen tullut

yksi yhteinen toimialue helpottaa viranomaisten toimintaa sillä enää ei ole käytössä edes muodollisia rajoja tullipiirien välillä

jos hallitus ottaisi nämä menot pois kunnilta niin se selvästi löysäisi kuntien menopaineita ja antaisi kuntien taloudelle liikkumatilaa

pidän tullin operatiivisen toiminnan helpottamista merkittävänä edistysaskeleena sillä tullilla on poliisin ja rajavartioston ohella tärkeä tehtävä rikollisuuden torjumisessa ja jo tapahtuneiden oikeudenloukkausten selvittämisessä

kuinka hallitus aikoo varmistaa että sähköenergian siirto säilyy kaikissa olosuhteissa kotimaisessa omistuksessa ja kotimaisissa käsissä